myöskin oyks ja kys olivat paikalla elikkä myös oulun yliopistolliselta sairaalalta ja kuopion yliopistolliselta sairaalalta on kysytty tätä mutta ne eivät ole tarjonneet ja olleet halukkaita nimenomaan tällaiseen osaamiskeskustyyppiseen toimintaan

laissa velvoitettaisiin tekemään kunnan ja kunnanjohtajan välillä johtajasopimus jolla selkeytettäisiin pelisääntöjä kunnan johtamisessa ja tuettaisiin kunnan johtamisen edellytyksiä

mutta se että velvoittavuus levitettäisiin koko sosiaaliturvaan on ajatus joka kuten edustaja saarikkokin täällä totesi muuttaisi tai pahimmillaan jopa romuttaisi suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointimallin keskeisimmät perusperiaatteet

me olemme oikeusministeriön kanssa tätä yhdessä valmistelleet ja tässä vaiheessa se perustetaan valtiovarainministeriön puolelle mutta yhdessä tätä tehdään

lisäksi määrärahoja on tarkoitus entistä enemmän kohdistaa kotona selviytymisen tukemiseen eli siihen mitä veteraanit itsekin toivovat

arvoisa puhemies

päätoimisella luottamushenkilöllä olisi uusi oikeus saada virka tai työvapaata tehtävän hoitamisen ajaksi

sitten siirrymme puhujalistaan

siitä syystä tämän syksyn aikana meillä on ollut ihan tällainen asiantuntijaporukka joka on pohtinut sitä mitä tälle asialle voidaan tehdä koska kyllä täytyy sanoa että kansalaisten oikeustaju on koetuksella ja nimenomaan sitä läpinäkyvyyttä halutaan lisää meillä on tehty ihan tällainen toimenpideohjelma mitä me nyt alamme yhdessä tehdä

olemme pyytäneet lausunnon sieltä nimenomaan pirkanmaan sairaanhoitopiiristä ja minulla on antaa teille se lausunto mitä he sanovat tästä että ovatko he halukkaita sijoittamaan omaa toimintaansa heinolan sairaalaan

edustuksellisen demokratian toimivuuden kannalta on tärkeää turvata päätöksenteon läpinäkyvyyttä jota päätöksentekijöiden epäasialliseksi koetut sidonnaisuudet vähentävät

arvoisa herra puhemies

tämänkin uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä työttömyysturvan kannustavuutta kannustaa työhön ja mahdollistaa oman toimeentulon parantamista

ja sitten debatti vielä jatkuu

ja sitten edustaja niinistö vastauspuheenvuoro

asia

lausunnoilla olleessa lakiluonnoksessa ehdotettiin rajoitettavaksi kunnan tai kuntakonsernin työntekijöiden vaalikelpoisuutta kunnanhallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtäviin

meillä on myös asiakkaitten eli potilaitten edustajat siinä mukana meillä on vakuutuslääkärien edustajat meillä on hoitavien lääkärien edustajat ja vakuutusyhtiöiden edustajat

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta jolloin erityisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja on keskeinen työnantajan edustaja kunnassa

en tiedä kärsiikö joku tahattomasta vai tahallisesta muistinmenetyksestä

asia

mutta se että tie totesi että te annoitte ymmärtää jotenkin että nyt se osaaminen on niin kuin hävinnyt ja suomessa ei ole yhtään ainutta hyvää paikkaa enää

se koko toimenpideohjelma on kerrottuna siellä ihan julkisesti ja työkalua

ja sitten mennään puhujalistaan

keskustelua ei syntynyt

kunnan työntekijöiden aseman ongelmallisuutta kunnanhallituksen puheenjohtajistossa korostetaan esityksen perusteluissa mutta tältä osin lakiin ei kuitenkaan esitetä ehdotonta rajoitusta vaalikelpoisuuteen

täällä on muutamia vastauspuheenvuoroja täällä on edustaja marin hänninen räsänen päivi essayah ja meri

virtanen luette ne reumatologiyhdistyksen puheenvuorot ja lausunnot reumaortopedien lausunnot yhdistysten lausunnot

no tämä työttömyyseläkejärjestelmä on kuitenkin vähitellen poistumassa oleva ja se korvataan työttömyyspäivärahan lisäpäivillä eli niin sanotulla työttömyysputkella

näillä mennään

edellinen keskustajohtoinen hallitus piti tätä uudistusta kuitenkin silloin liian kalliina eikä tehnyt asialle mitään

tämä oli sellainen kysymys joka juuri on siinä työryhmässä nyt käydään sekin läpi koska kysyjä on aivan oikeassa siinä että eihän sen että osallistuu vapaaehtoistyöhön pitäisi vaikeuttaa sitten sitä taloudellista toimeentuloa

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

nyt tämän vuoden aikana on kyllä kuultu myös keskustan osalta hyvää puhetta asiasta ja kaiken kaikkiaan on kuitenkin erittäin hyvä ja mukavaa että keskusta on tälle hallituksen esitykselle myötämielinen

perusteena tälle on kunnan vahvan omistajaohjauksen mahdollistaminen

asia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

sen sijaan esteettömyyssäännöksiä esitetään tiukennettaviksi siten että konserniyhtiön hallituksen jäsenet eivät saa osallistua konserniyhtiötä koskevien asioiden käsittelyyn kunnan toimielimissä

tätä tehdään myös siitä syystä ministeri rädyn kanssa koska työttömyysturva on siellä hänen puolellansa

keskustelua ei syntynyt

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

arvoisa herra puhemies

luottamushenkilöistä ilmoitusvelvollisia olisivat kunnanhallituksen ja maankäyttö ja rakennuslain mukaisia tehtäviä hoitavan lautakunnan jäsenet valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä pormestari ja apulaispormestari

siellä selkeästi sanotaan se missä on nyt se epäoikeudenmukaisuus ollut ja se korjataan nyt edustaa yritti ajaa pois ja keskustelu ketkustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava

asia

tässä katsaus ja vastaan mielelläni kysymyksiinne

esityksen mukaan tämä koskee työmarkkinatukea peruspäivärahaa sekä ansiopäivärahaa

sosialidemokraattien puheenvuoroissa molemmissa puheenvuoroissa tuli hyvin esiin se että tämä ei ole yksin jonkun yhden toimijan tehtävä

lisäksi kunnallisen puoluerahoituksen avoimuutta lisätään velvoittamalla kunnat ilmoittamaan tilinpäätöksessään kuinka paljon valtuustoryhmille on maksettu tukea ja puolueille tilitetty luottamushenkilömaksuja

olkaa hyvä

koski tunnusti sen että valtiovallan taholla on paljon tehty mutta totesi myöskin sen että se vaan ei näy käytännössä ja siinä nyt herää sitten kysymys miksi se ei näy käytännössä

se on ihan eri suhde kuin jossain muualla esimerkiksi puolustusministeriössä eli puolustusministeriössä päätetään jotain ja joukko osastot toimivat mutta se ei ole samanlainen suhde kuin sosiaali ja terveyspalveluissa ministeriön ja kuntien välinen suhde jolloinka paljon on teidän hyvät päättäjät ja minun itseni joka olen siellä kunnan päättäjänä vastuulla se miten me kuntiin viemme näitä asioita

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

valtiontalouden kehysmenettelyyn kytkeytyvä uusi julkisen talouden suunnitelma kattaa koko julkisen talouden mukaan lukien valtion ja kuntien talouden sekä sosiaaliturvarahastot

meillä on valtionosuuksia vuosien varrella lisätty ja minulla on ihan lista siitä miten niitä on kohdennettu vanhustenhuoltoon laskennallisesti mutta jokainen tietää että nämä valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

asia

filatov toi juuri sen tärkeän asian esille

tilinpäätökseen kertynyt alijäämä tulisi jatkossa saada katetuksi neljän vuoden aikana ilman että sitä voitaisiin nykyiseen tapaan siirtää suunnitelmilla aina eteenpäin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

pelkkä laki ei riitä tarvitaan myös paljon muita asioita ja hän perusteli sen erinomaisen hyvin kuten vastaavasti omassa puheenvuorossani toin esille että ei pelkkä laki riitä

lain voimaan tullessa kaikkein alijäämäisimmille kunnille kattamisaikaa olisi kuitenkin siirtymäsäännöksen mukaan kuusi vuotta

vasemmistoliiton ed

esityksen mukaan kunta voisi siten jatkossa joutua arviointimenettelyyn kahdella tavalla

nyt ovat tainneet kaikki puhua

keskustelu päättyi

menettely voisi käynnistyä jos kunta ei pysty kattamaan alijäämiään säädetyssä ajassa tai tätä aikaisemminkin jos laissa säädetyt arviointimenettelyn kriteerit täyttyisivät

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiain

sitten puhujalistaan

kiitoksia hyvästä keskustelusta rosas keväisin todeta että istunto keskeytyi taas ei pidä paikkaansa vaan asian käsittely keskeytetään

erittäin tärkeä asia koska monestihan käy niin että hyvin kotonaan toimeentuleva mummo tai pappa kaatuu ja lonkkaluun kaula murtuu

päiväjärjestyksen viisi viro kaksikymmentäyhdeksän asiakohdat keskustelu ja eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina kuudes kymmenettä kaksituhattaviisitoista kello neljätoista

näitä olisivat muun muassa uudet säännökset kunnan toimi elimistä ja johtamisesta luottamushenkilöistä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista sekä sähköisistä toimintatavoista kunnan päätöksenteossa päätöksen toimeksiannossa päätösten tiedoksiannossa ja viestinnässä

asian käsittely keskeytettiin

esitykseen sisältyy lisäksi kielilain muuttamista koskeva esitys sekä useita muita lakiesityksiä joissa otetaan huomioon uudesta kuntalaista johtuvia teknisluonteisia muutoksia

mutta minä olen eri mieltä mitoituksen kirjaamisesta lakiin eksaktisti elikkä henkilöstön tarve riippuu aina potilaan asiakkaan vanhuksen ikäihmisen hoidon tarpeesta eli siitä hoitoisuudesta ja siitä syystä ihan sellaisia eksakteja lukuja ei voi säätää

kiitos

nimittäin jos sitten aivan niin kuin te totesitte säädetään minimi niin siitä tulee sitten myöskin maksimi siellä käytännössä jos se sinne merkitään

keskustelua ei syntynyt

seuraavat vastauspuheenvuorot vielä edustajat meri niikko laukkanen sarkkinen ja marin mutta sitten me menemme kyllä tuohon puhelistaan

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

minuun otti yhteyttä yksi ikäihminen ja sanoi että älkää vaan kirjatko niitä lukumääriä kuinka monta kertaa pitää käydä ulkona nimittäin ei hän halua kovin usein ulos

asia